arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan ed

räsäsen esitystä

arvoisa puhemies

rauhalan ehdotusta

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten kaksi viivaa neljä glaciertukset kaksi neljä rauhalan ehdotusta

arvoisa puhemies

silloin kun käyttörahaa on vähän ja kantaa yksin arkivastuuta kuten yksinhuoltajavanhemmat tekevät niin työn onnistumiseksi ja kasvatuksen tueksi tarvitaan myös muuta kuin euroja

arvoisa puhemies

budjetissa luvataan ja näin tapahtuukin erittäin laadukkaasti että puolustusvoimat pitävät tilannekuvaa ja varautuvat myös ennaltaehkäisyyn ja jopa alueloukkausten torjuntaan

haluaisinkin kysyä nyt hallitukselta

nyt euroopan liepeillä on ollut paljon aktiivisempaa tällä hetkellä ja suomalaisittainkin turvallisuuden tilannekuva on siinä määrin virinnyt että valppautta varmasti tarvitaan

arvoisa hallitus

arvoisa ministeri miten näette vaatiiko ukrainan ja siellä alueella oleva kriisi erityistä aktiivisuutta meiltä ja riittääkö tällä kohdalla tämä tavalliseen arkeen rakennettu budjetointi vai tarvitsisiko olla vielä enemmän hereillä

tämä on arvostettavaa tässä lisäbudjetissa mutta muistutan että lasten ja nuorten aika on tässä ja nyt

olen erittäin huolissani ja harmistunut että tässä lisäbudjetissa ei kiinnitetä huomiota akuutteihin asioihin kuten nuorisotyöttömyyden korjaamiseen nuorisotakuuseen ja erityisesti lasten hyvinvointiin muun muassa perhetyömalliin panostamiseen

kun nähdään mitä ihan lähimaissa tapahtuu niin erityisen tärkeää olisi huolehtia tulevista sukupolvista

tästä näkökulmasta kysynkin ministeri urpilaiselta

arvoisa puhemies

on hyvä asia että tänään täällä eduskunnassa päästään käsittelemään uutta lakia mutta kyllä paljon huolta pelkoa ja erityisesti näitä täällä jo aikaisemmin mainittuja kentän viestejä on tullut siitä että lupaus on laista ollut ehkä suurempi kuin se mitä tällä hetkellä olemme käsittelemässä

arvoisa puhemies

miten hallitus kirittää kuntoutuksen ja diagnosoinnin lisäämistä

tiedetäänhän että mitä aikaisemmin kuntoutus aloitetaan sitä pidemmin henkilön toimintakyky säilyy

miksi tämä lakiesitys ei määritä henkilöstön ammattinimikkeitä tarkemmin kun tämä on tässä kentässä ollut se ongelmakohta pitkän aikaa

arvoisa puhemies

kiitos tarkastuslautakunnalle tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä

arvoisa puhemies

eilen kansallismuseon suojissa keskusteltiin maanpuolustuksesta ja te arvoisa pääministeri otitte myös kantaa maanpuolustuksen tulevaisuuteen puolustusvoimien kykyyn jatkossa

tässä kohdassa on noussut esiin erityisesti täysi ikäisten nuorten osalta edelleen yhteistyön ja tiedonsiirron säädös mutta varsinkin koulutus ja käytännön toteutuspuolella tarvitaan lisää informaatiota kentälle niin että rohkeasti voidaan ottaa huoli puheeksi rohkeasti voidaan liputtaa

oleellista on kaikissa meidän lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa palveluissa se että mennään varhaisemmalle portaalle kuin mille tällä hetkellä me olemme pystyneet menemään ja annetaan tukea varhaisemmin kuin tällä hetkellä tehdään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensin täytyy kiittää tätä eduskuntaosuutta myös tämän koulutuksen osalta

haluaisin yliopistoasioista myös kahta asiaa kysyä opetusministeriltä

miten valtion rahoituksessa huolehditaan siitä että yliopistojen sisällä ei tulosmittareilla tutkimuksen ja opetuksen osuus vääristy niin että opiskelijat kärsivät opetuksessa

ennen kuin ministeri edes edustaja sinnemäelle ehtii vastata niin arvioisin itse sen kokemuksen pohjalta joka valiokunnan matkalla niin öröseen kuin tänne teijon alueelle tehtiin että aivan varmasti paljon toimeliaisuutta tulee niin saaristokulttuurin rannikkokulttuurin kuin näiden luonnonalueiden osalta

tällä viikolla täällä salissa on aivan oikeutetusti maailman tilanteesta johtuen pohdittu sitä miten suomessa nimenomaan valtiovarainministeri ja pääministeri varautuvat pahimpaan

kuten ministeri ihalainen äsken nosti esiin monet nuoret ovat aikuisuuden kynnyksellä sellaisessa arjen kunnossa että työ tai koulutuspaikka on juuri tänään liian vaativa tehtävä

toisaalta miten huolehditaan vakinaisen opetushenkilöstön määrästä jatkossa niin että opetuksen ja ohjauksen suhde oppilasmääriin on vähintäänkin kohtuullinen

nyt haluaisin opetusministeriltä kysyä

miten koulutuksellisesti opetusministeriö yhdessä temmin kanssa on varautunut siihen mikäli koulutusta tarvitaan puskurina yhteiskunnassa enemmän suuremmin ja monimuotoisemmin esimerkiksi työelämän kanssa yhdessä lomautusten vastapainona

aivan upeaa kokonaisuutta ollaan nyt jatkamassa tässä teijon osalta ja myös tämä örön alue joka täällä ministerin esittelyssä tuli esiin on aivan erinomaisen kaunis kokonaisuus luontoarvoiltaan mutta myös rakennusinfraltaan kiinnostava

tältä osin kysyn toisesta näkökulmasta

keskustelevatko meillä ministeriöt ja hallitsevat virkamiehet riittävällä tavalla niin että kuntoutuksen puoli tulee käsi kädessä niin koulutuksen kuin työelämään työntämisen ja saattamisen kanssa

onko tällaisiin asioihin varauduttu onko meillä varasuunnitelma

mutta mitä tulee tähän metsästykseen niin kyllä tällä valiokunnan reissulla tuli varsin selvästi esiin että eritoten vieraslajien osalta mutta myös esimerkiksi ihmisten arjen kuten liikenteen osalta on tärkeää että tätä metsästyksen kompromissia haetaan ja pidän sitä hyvänä

arvoisa puhemies

taantumasta puhutaan niin paljon että kun käy siellä kotona maaseudulla kouvolassa kääntymässä niin kansalaiset sanovat että tuokaa jotakin valoa tähän arkeen älkää aina sitä taantuman surusanomaa

tämän takia nostaisinkin esille kaakkoisen suomen voimavaran ja se on venäjän liikenne sekä raskaan kuljetusliikenteen osalta että toisaalta matkailun osalta

uusiutuvan energian tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä ja lisätä energiaomavaraisuutta suomessa

suomen tulee pyrkiä eu sitoumuksiinsa uusiutuvien osalta kuitenkin kansallisesti edeten niin että kyky pärjätä sekä energiatalouden että toisaalta elinkeinoelämän osalta ei kohtuuttomasti kärsi ainakaan siitä hypoteettisesta tilasta että suomi yksin tai merkittävän pienenä osana kokonaisuutta pitää kiinni tavoitteista

kysyisinkin ministeriltä mitä poikkihallinnollista yhteistyötä olette tehneet ja suunnitelleet tämän voimavaran joka on pitkälti palvelurakenteeseen perustuva käynnistämiseksi ja vahvistamiseksi jotta voisimme taantumaa taltuttaa tältä osin

uusiutuvan energian paketin ongelmallisin kohta on se että investointitukiohjelman lisäksi kansalaisten maksettavaksi jää pysyvä tukirakenne syöttötariffin muodossa

on myös huomattava että tukisumman tarkkaa hintaa on vaikea arvioida ja tähän syntyykin erikoinen maksupiiska joka voi vaikuttaa uusiutuvien kehittymiseen

todellakin nämä jakoperusteet perustuvat toteutuneeseen toimintaan ja jos aktiivisuus on ainoastaan jakopäivän jälkeen niin se ei kyllä ole riittävää

mitä enemmän uusiutuvaa tuotetaan sitä enemmän veronmaksaja tukee

itse ajattelen näin että jos me pitäisimme kaikkien lapsi ja nuorisojärjestöjen puolta yhtä vahvasti kuin tänään tässä keskustelussa niin se olisi aivan erinomaista

tuulivoiman osalta huomautan vielä että ongelmallisuutta siitä huolimatta että tuen tuulivoimaa sinänsä syventää hallituksen eduskunnalle tuoman ilmastostrategian tavoite markkinaehtoisuudesta

toisaalta näen myös sen että kun samaa könttiä poliittisille järjestöille jaetaan niin kun on näyttöä kun on toimintaa kun on tekoja niin aivan varmasti se jakoperuste muuttuu mutta asiakirjoista voi käydä tutustumassa siihen mitä on saatu

täyttyykö markkinaehtoisuus

kaavoitusongelmista tuulivoiman osalta tullee vielä merkittävä haaste meille päättäjille sekä valtakunnallisesti että paikallisesti

esimerkiksi omaan nuorisojärjestöön lähetän aina terveisiä tässä jakopäivän jälkeen että kannattaa lisätä kenttäaktiivisuutta mennä toimimaan piireihin tehdä niin kuin täällä mainittiin esimerkiksi painotuotteita ja tutkimusta ja saada aktiivisuutta monella tasolla aikaan

annammeko nyt metsäpaketilla riittävän pitkäjänteisen viestin nimenomaan korjaus ja kuljetuskalustoa ylläpitäville yrittäjille

kysyisin pääministeriltä

onko vielä hallituskauden loppuun tarkoitus tehdä jotakin uutta turvallisuuden alalla ohi sektoriajattelun ja tämän taloussuunnittelun jota nyt tehdään

ajattelen nyt lähinnä puolustus tai raja asioita jotka varmasti kansalaisia pohdituttavat

haluaisin pääministerin kannan siihen miten saataisiin volyymia ja toivoa ja sitä kautta myös positiivista näkemystä turvallisuudesta ja tulevaisuudesta nuorille

ydinvoimaesitykseen on mielestäni kyllä kätkettynä kolmannen ydinvoiman mahdollisuus vaikka kahta lupaa nyt käsittelemme

nuorisotakuu yskii ja aivan selvästi tarvittaisiin jotain vahvempaa toimintaa kuin mitä tällä hetkellä pystytään antamaan

nyt tvon kautta mukana oleva fortum jää ikään kuin jonoon loviisan tarpeiden osalta ja tässä jää vähän niin kuin takaovi raolleen sille että kyllähän valtionyhtiön on jatkossa saatava

minusta kansallinen ydinvoimapäätösvalta täytyy olla ajassa parlamentilla eduskunnalla tässä ja nyt

näin tulee ollakin vastuullinen ja aktiivinen

miten suomi ottaa kokoaan suurempaa vastuuta arktisen alueen haavoittuvuudesta arktisen luonnon hitaasta uudistumisesta arktisella alueella elävien ihmisten kansojen ainutlaatuisuudesta ja herkkyydestä

miten suomi on etupainotteisesti varautumassa mahdollisiin kriisitilanteisiin esimerkiksi vaikka öljyntorjuntaan

venäjän tuontiin liittyy vielä sitten se ongelma että kun eletään markkinoissa niin miten voidaan pitää siitä kiinni että jos venäläinen sähkö on halvempaa niin sitä ei tänne tuoda

arktisten seutujen tilanne on kaksijakoinen

jos arvoisa puhemies sallitte viimeisenä kohtana nostan esiin erityisesti fennovoiman hakemuksen kohdalla kummittelevan jäteongelman

yhtäältä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat tarpeet fossiilisten polttoaineiden käytön rajaamiseen ovat esimerkiksi viimeisimmän ipccn raportin tiedon valossa erittäin selvät

arvoisa puhemies

minulle se tulee olemaan ylitsepääsemätön jos siihen ei tule vastauksia mitä tekee posiva mitä tapahtuu fennovoiman jätteille

alue houkuttaa uusia toimijoita

erilainen toiminta ja sen vastapainoksi tarvittava sääntely monimuotoistuu ja näin mahdollisesti monimutkaistuu

tarvitsemme kumppaneita

arktinen politiikka tulee nähdä kokonaisvaltaisena kokonaisedun valvontana samanaikaisesti uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen kanssa

kiitän ensinnäkin tästä keskustelumahdollisuudesta

tällaiset keskustelut ja asian esiin nostot nostavat esiin sen että suomi on todella merivaltio hyvin riippuvainen merestä sen hyvinvoinnista ja sen käyttökulttuurin toimivuudesta

kyllä minun ympäristövaliokunnan jäsenenä täytyy todeta että meillä on lohi noussut ihan kummikalaksi ja se kannustus joka täältä edustajien suusta on nyt hallitukselle tullut kannattaa ottaa vakavasti

herättäisin myös kysymyksen siitä miten suomi voi edelleen yhdistää ja tiivistää sektorikohtaista meripolitiikkaansa meripolitiikan osia yhdeksi yhä integroidummaksi politiikan kokonaisuudeksi

arvoisa puhemies

täällä on nostettu esiin jo tulevaisuuskuva ja resurssien lisääntyvä niukkuus ja tästä näkökulmasta kun itsekin toimin tässä parlamentaarisessa työryhmässä joka täällä on mainittu nostaisin kyllä esiin myös ihan vielä täällä esiintymättömän asian eli kyberturvallisuuden ja sen miten te ministeri näette miten kyberturvallisuus asettuu puolustusvoimien ja ylipäätänsä tämän kovemman puolustusajattelun piiriin

ympäristönsuojelu merentutkimus erilainen meren käyttö meren käyttöön liittyvä teollisuus tutkimus ja tekniikka kalastus saaristo ja rannikkoseutujen elinkeinot ja myös arktiset merialueet vaikka ne suoraan eivät itämerellä olekaan

muun muassa turvallisuusnäkökulmasta viranomaisyhteistyö on tällä erää koordinoitu kovin monien eri ministeriöiden alaisuuteen

kun itämeren merkitys on meille niin keskeinen miksi suomi ei itämeren innoittamana voisi olla yhden meripolitiikan maa yhden toimialan maa

ainakin koordinointia tulee järjestää siten että meripolitiikan toimialalla voidaan asettaa täysin yhteneväisiä tavoitteita kohdistaa yhtenäisiä voimavaroja ja järjestäytyä edelleen tiiviimmin hallinnollisesti

arvoisa puhemies

lakiesityksessä on myös oikein hyvä että suunta on varhaisen puuttumisen ja ennakoivan työn suuntaan

arvoisa puhemies

moniammatillisuus ja avohuollon tukitoimet ovat tärkeitä asioita jotka tästä laista löytyvät ja arvostan ja kristillisdemokraatit arvostavat tätä erittäin paljon

meillä suomessa usein katsotaan mitä ruotsissa tapahtuu

arvoisa puhemies

yhdyn näihin kiitoksiin hallitus on tuonut nopeasti riittävästi ja paljon informaatiota ja on erinomaista että saamme tehdä lisäkysymyksiä

eräs huoli on noussut tätä lakipakettia tutkiskellessa erityisesti myös oman edellisen elämäni pohjalta

tulen itse myös seudulta jossa on ollut ihan lähivuosina tällainen massiivisen seudullisen sokin tila

tässä kokouksessa suomi tuki teliasoneran bonusjärjestelmää mutta ruotsin valtion ryhdikkäästä esityksestä bonusjärjestelmä ei tullut voimaan

kun jotenkin aina pitäisi mennä lapsi edellä ja nyt tulee se pelko ja huoli että onko tässä kiireellisessä lapsen huostaanotossa tämä välittömän vaaran todentaminen lapsen etu vai käykö tässä niin että muut voittavat ja lapsi joutuu edelleen elämään vaarassa

tässäkin asiassa on monia puolia niin ympäristö kuin tämä teollinen jatkuvuus ja silti haluaisin nostaa esiin myös yhden uuden näkökulman

onko hallituksen omistajapolitiikan linja tällä samalla bonusjärjestelmiä tukevalla linjalla

kun näin kokonaisvaltainen asia kohdistuu alueelle se vaatii myös henkisiä voimavaroja ja jaksamista ja herättää paljon isoja kysymyksiä jokaisen ihmisen osalta

miten on nyt huolehdittu että myös semmoista henkistä huoltoa ja henkisen huollon saatavuutta on riittävästi tässä uudessa tilanteessa tarjolla seudulla

arvoisa puhemies

hallitus on perustellut esitystään merentutkimuslaitoksen jakamisesta itämeren tutkimuksen vahvistamisella ja tutkimustoiminnan otteen kokonaisvaltaistamisella

on jatkuvuuden kannalta ja perustelujen hataruuden osoituksena erikoista se että jatkossa vahvistumisen osoituksena merentutkimus jakautuu kahden tutkimuslaitoksen ja kahden ministeriön alaisuuteen

vielä esimerkkinä todettakoon se että muun muassa laboratoriotoiminnot toimisivat fyysisesti useassa paikassa

arvoisa puhemies

toisaalta kysyn